vaikka moni ihminen kokee työttömäksi jääneenä erittäin raskaana tämän talouskriisin niin kyllä meillä on myös jotakin epänormaalia joka lähtee siitä että ihmiset kuitenkin luottavat omaan tulevaisuuteensa mikä on hyvä asia

mutta jos me ajattelisimme että me emme voi tehdä mitään emme voi uudistaa suomea koska epävarmuus on ahdistavaa niin silloin me tekisimme sen valinnan että me emme kanna vastuuta tämän maan tulevaisuudesta

hallitus on päättänyt niistä mitä ministeri hyssälä tuossa totesi yhteisymmärryksessä ja ensi vaalikaudella sitten jokainen puolue tekee niin kuin hyväksi katsoo ja vaaleissa käy tätä vaalikeskustelua

ulkoministeri on lähettänyt kirjeen ja vetänyt keskustelua muutaman eurooppalaisen kollegansa kanssa tästä eli voisi olla perusteltua luoda eurooppalainen järjestely sille että seuraisimme itse kunkin jäsenmaan oikeusvaltiopiirteitä ja kehitystä ja puuttuisimme jos niissä ilmenee ongelmia

mutta ne menivätkin huonompaan kuntoon nopeammin kuin kukaan osasi arvioida koska muutamat eurooppalaiset ihmiset alkoivat vähän huolimattomasti puhua siitä että esimerkiksi näitten pankkien sijoittajat häviävät rahoja nyt tässä hetkessä

mikäli olisimme tai he olisivat pystyneet sopimaan niin meillä olisi hyvin kirkas näköala nimenomaan kustannuskehityksessä

arvoisa puhemies

tässä oikeastaan tiivistyivät samalla suurimmat muutokset ensi vuoden budjetissa verrattuna tähän vuoteen ja toisaalta tiivistyi hyvin se sanoma jonka varaan tämä hallitus haluaa rakentaa tulevaisuuttaan

on rehellisesti todettava että suomi on taloudellisesti sellaisessa tilanteessa että me emme pärjää jos emme tee leikkauksia me emme pärjää hyvinvointiyhteiskunta ei pärjää jos emme tee veronkorotuksia ja hyvinvointiyhteiskunta ei pysy pystyssä jos emme uudista suomea

sitä ei ole kohdistettu yhtä jäsenmaata tai kahta vastaan vaan se koskee kaikkia koska me uskomme että sillä että eurooppa on arvojensa mukainen ja oikeusvaltiokehitys on vahva on vaikutusta myös talouteen ihmisten hyvinvointiin yhdenvertaisuuteen ja ylipäänsä siihen eurooppalaisen integraation legitimiteettiin

mutta hyvinvointiyhteiskunta pysyy pystyssä jos me uudistamme suomea ja kannamme vastuumme

tässä on se ero että mikä rooli nähdään sillä kunnalla olevan

mutta nyt tämä maailmantalouden veto on jatkunut niin pitkään niin huonona että velkaantuminen kasvaa niin suureksi että on perusteltua pohtia kannattaako se velkasuhde taittaa yhden vuoden aikana vai jaksottaa ne päätökset jotka kuitenkin pitää tehdä siis konkreettiset päätökset pitää tehdä useammalle vuodelle

tämä kuntauudistus ei ole semmoinen että me merkitsemme muutaman kunnan joka siirretään johonkin toiseen kuntaan vaan joka ikinen suomalainen kunta joutuu keskenään toisten naapureittensa kanssa arvioimaan oman elinkelpoisuutensa oman taloudellisen vastuunsa ja ne hartiat pystyvätkö he suoriutumaan tulevien vuosien palvelutarpeesta onko heidän taloutensa riittävän vahva ja sitten me yhdessä etsimme sen elinvoimaisemman vahvemman kuntakentän

eli tässä on vain yksi esimerkki

toiset ovat sitä mieltä että irlannin pitää kaatua ja toiset ovat sitä mieltä että meidän pitää yrittää pelastaa eurooppa ja suomi lamalta ja tämä jako näkyy pelkästään täällä eduskunnassa

minä luulen että me voisimme saada ehkä perussuomalaisistakin kaverin tähän ajatteluun että luodaan eurooppalainen mekanismi jossa seurataan oikeusvaltiokehitystä koska tämä arvopohja on meille niin tärkeä

meidän näkemyksen mukaan se ei ole tietenkään mikään näkemys vaan tosiasian tunnustaminen kunnalla on tietysti paljon muitakin palveluja mutta sitten sillä on myös aluekehitystehtävä

kun tässä muutama viikko sitten aika yleisesti suomessa tuomittiin se että hallitus on hallitusohjelmansa vanki täällä taisi olla melkeinpä koko oppositio sitä mieltä että on väärin että hallitus noudattaa hallitusohjelmaa niin nyt ovat sitten melkein kaikki samaa mieltä että on väärin jos hallitus miettii kannattaako velkaantumistavoitteessa aikataulullisesti pysyä

varmaan koskaan ei ole yksikään hallitus näin selkeästi kaikkein pienituloisimmille ohjannut lisäyksiä vetävä halli myönnä lisäkysymystähän yhteyteen edustajille kuin tämä hallitus

arvoisa puhemies

se olisi erittäin kova päätös jos me päätyisimme jos suomen hallitus puheenjohtaja urpilaisen puheenjohtaja soinin puheenjohtaja räsäsen ja puheenjohtaja arhinmäen tuella päätyisi yksin toisenlaiseen arvioon kuin mihin kaikki suomalaiset talousalan asiantuntijat ja kaikki kansainväliset talousalan asiantuntijat ovat päätyneet

meidän on pakko tehdä se minkä oikeaksi koemme koska meidät on valittu kantamaan vastuuta suomen tulevaisuudesta ja koska meille annetaan kaikki se tieto mikä suomessa on saatavissa

jos käy sitten niin että meillä on lukuisa määrä kuntia jotka hätäisesti saavat tuotettua lakisääteiset tehtävät tai eivät oikein niitäkään niin tämmöiset kunnat eivät voi kyllä enää olla oikein sen aluekehityksen moottoreita

ministerikatoon ja rose voimissa ja ihan pari asiaa vaan

ja sen jälkeen pitää uskaltaa tehdä päätöksiä koska vain päättäväisyys vain rohkeus uudistaa suomea vain vastuun kantamisen henki pystyy meidät saamaan siihen tilaan että suomi on hyvinvointiyhteiskunta myös tulevina vuosia

johannes koskinen otti esiin tärkeitä asioita joista otsikkotasolla kaikki olemme samaa mieltä eli pitää keskittyä kasvuun ja työllisyyteen

palvelut ovat karanneet monilta seuduilta sen takia että kunta ei ole ollut elinvoimainen ja toisaalta kuntien valtuustoissa ei ole päätösvaltaa kun iso osa päätöksistä tehdään kuntayhtymissä näissä hallintohimmeleissä

niin kuin tuossa äskeisessä puheessani sanoin bostonin hedge fundin miljonäärit toivovat että ed

joitakin huomioita

mutta kun hyvin huolella ja kiihkottomasti perehtyy tähän asiaan niin huomaa että kyllä se vaihtoehto olisi suoma laisille työpaikoille suomalaisille ihmisille ja hyvinvointiyhteiskunnalle arvaamattomampi ja kylmempi kuin se mitä olemme nyt yhdessä esittämässä

sen takia me näemme että mitä enemmän on tämmöisiä niin kuin omillaan toimeentulevia kuntia siis terveellä pohjalla olevia kuntia sitä enemmän niillä kunnilla on mahdollisuus tehdä järkevää elinkeinopolitiikkaa josta tulee sitten järkevää aluekehitystä syntyy työtä työpaikkoja kasvuyrittäjyyttä

jaakko laakso voittaa tämän keskustelun

minä odotan että myös keskusta tuo konkreettiset leikkauslistat ja veronkorotuslistat kun kerta päätätte jossakin vaiheessa mikä on teidän jaksotuksenne

osa niistä voi olla aivan perusteltuja ja hyviä mutta suunta ei ole oikea jos päätösvalta siirretään peruskunnasta kansalaisten ja valtuutettujen ulottumattomiin kuntayhtymiin

näistä kaikki olemme ihan samaa mieltä mutta kertokaapa nyt uskon että nämä kolme asiaa ovat niitä joita täällä itse kukin on toistellut kun on sanonut että pitää tehdä isoja rakenteellisia uudistuksia juuri nyt antakaa näille otsikoille sisältö jos teillä sitä on

kreikka on valtionomaisuudella mitattuna euroalueen yksi vauraimpia maita ja sen takia on aivan oikein että kreikassa yksityistämisohjelma on kunnianhimoinen

arvoisa puhemies

hallituksen logiikka yhteisövero ja osinkoverokokonaisuudessa oli se että kun työmarkkinajärjestöt epäonnistuivat sopimaan maltillisesta kasvua ja työpaikkoja lisäävästä palkkaratkaisusta niin se ei ollut lupa myös hallitukselle epäonnistua

siksi että meillä olisi palkanmaksuvaraa ammattilaisille jotka tuottavat ja tekevät palveluja terveyspalveluja koulupalveluja suomalaisille siksi että me pystymme kehittämään palveluja siksi että me pääsisimme pois siitä kehitystrendistä joka on viime vuosien aikana ollut vallalla että pikkuhiljaa nyrhitään resursseja pois kun niitä ei ole riittävästi ja samaan aikaan heikennetään palvelujen laatua

eli tavallaan jos ei rakastuttaisi näihin erilaisiin hallinnon tasoihin vaan katsottaisiin mikä on soveltuvin kumpiko on parempi

suomen neuvotteluvaatimus viime viikon euroryhmässä ecofin neuvostossa oli se että portugali neuvottelee yksityisten rahoittajiensa kanssa

nyt on juuri saatu niin kuin kysyjä totesi aikaiseksi hyvä sopimus joka vakiinnuttaa työmarkkinatilannetta mutta varmasti myös meidän taloutemme kokonaiskuvaa lisää ostovoimaa lisää kilpailukykyä ennustettavuutta vahvistaa työrauhaa ja tuo luottamusta suomalaiseen yhteiskuntaan

se ei ollut siinä alkuperäisessä luonnoksessa mutta meidän vaatimuksestamme se tuli ei nyt ihan siinä kokouksessa vaan himpun aikaisemmin olimme indikoineet että tämä on meille ehdoton kynnyskysymys

ei siinä mihinkään suoraviivaiseen ratkaisuun päästä mutta päästään parempaan kuin tämä nykytila ilman että kaikkea toimivaltaa ja vastuuta ulkoistetaan pois siltä peruskunnalta

minä en epäile ollenkaan etteikö toimitusministeristökin olisi voinut toimia näin mutta sanon nyt vaan näin että suomi vaati sitä ja se tulee

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

toinen asia kun puhutte veropohjan laajennuksesta hyvä periaate ja uskonpa että sitä kaikki tässä etsivät mutta kun te haluatte tehdä sen juuri nyt kertokaa mitä uusia veroja mitä uusia vähennyksiä pois ja keneltä juuri nyt

me emme ole vielä hallituksessa käyneet syvällisempää keskustelua tästä ulottuvuudesta minkä kysyjä sanoi mutta totta kai se varmasti nousee keskusteluun ja täytyy katsoa kuinka tässä sitten edetään ja mitkä ovat edellytykset tehdä ratkaisuja

minä vain totean sen että me veimme keskustan rakennemuutospaketin valtiovarainministeriöön arvioitavaksi

taloustilanne ja laadukas palvelutuotanto vaihtelee kunnan koosta riippumatta

sitä yhteistyön tahtoa muualla on ollut vaihtelevasti palkansaajien keskusjärjestöjen puolella hyvinkin paljon myös muualla mutta sitten taas on ollut hyvin vahvoja vastavoimia työnantajapuolella mutta myös palkansaajaliittojen puolella ja eteneminen on ollut erittäin kivuliasta

monissa tapauksissa isompi keskuskaupunki joutuu opettelemaan kuntaliitostilanteessa kehyskuntansa kaltaista tehokasta päätöksentekoa

toinen huomio

siellä oli muutama toimenpide jotka olivat samoja kuin hallituksessa muutama toimenpide jotka lisäsivät valtion menoja muutama toimenpide jotka poikkesivat hallituksesta mutta ihan mielenkiintoisia

näiden säästöpäätösten tarkoitus on se että saadaan velkaantuminen kuriin koska vahva julkinen talous on köyhän paras turva mutta se on myös yrittäjien paras turva niiden ihmisien jotka luovat tähän maahan jotakin uutta

minä tiedän sen hyvin omakohtaisesti että keskuskaupunki joutuisi keskittymään oman päätöksentekonsa ja palvelurakenteensa tehostamiseen mikäli kuntaliitos toteutuisi

älkää yrittäkö muuttaa tätäkin asiaa toisenlaiseksi

siksi että me haluamme kantaa huolta metsäteollisuuden kilpailukyvystä ja niistä työpaikoista joita metsäteollisuus toivon mukaan myös tulevaisuudessa tähän maahan luo

mutta pääasiallinen viesti oli se että jos keskusta olisi hallituksessa ja te kiikuttaisitte tuon paperin valtiovarainministeriöön sieltä tulisi reputus ihan välittömästi

mutta tosiasia on se että jos me toimimme niin kuin te toivotte eli kaadamme kreikka paketin silloin kreikka menee selvitystilaan ensi viikolla

on myös olemassa esimerkkejä joissa keskuskaupunki ja ympäristökunta ovat ikään kuin tämmöisessä erittäin epäterveessä kehityspiirteessä missä kehyskunta oikeastaan niistää kaiken elinvoiman keskuskaupungilta ja keskuskaupunki alkaa näivettyä vaikka he elävät samassa yhteydessä hengittävät aivan samaa ilmaa

tästä ikäihmisten hoidosta

me molemmat tiedämme miksi ei

mitä korkeampi turpeen vero sitä helpompi on polttaa ainespuuta kattilassa ja sanoa irti paperimiehiä kun metsäteollisuus ei kannata

olen itse esittänyt sitä että tekisimme kaiken sen millä ennustettavuutta voidaan lisätä palkansaajien ostovoiman suhteen